tietoverkkorikollisuus kehittyy kilpaa tietoyhteiskuntakehityksen kanssa ja on tärkeää että kansalaisten luottamus tietoverkkojen käyttöön säilyy ja sitä myöten sitten myös se tietoverkkojen käyttö lisääntyy

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi katsastustoiminnan valvontamaksusta annettua lakia siinä mielessä erikoinen lakiesitys että maksua ollaan alentamassa ja sehän on ihan tervetullutta tällaisina talouden aikoina

lain valmisteluvaiheessa oli keskustelussa myös se tulisiko nykyisin käytössä olevat taajuudet alistaa huutokauppamenettelyyn ja sitä kautta tehostaa tätä toimintaa mutta siitä ihan perustellusti luovuttiin ja sitten tämä markkinaehtoinen taajuusmaksu on ikään kuin korvauksena siitä miten näitä taajuuksia käytetään

haluan kiittää hallitusta siitä että jo pitkään odotettu identiteettivarkauden kriminalisointi on nyt sisällytetty tähän lakiin niin että siinä ei edellytetä välttämättä petoksen tunnusmerkistön täyttymistä

tämä maksuhan peritään jokaisesta katsastuksesta ja sillä katetaan näiden katsastusten viranomaisvalvontaa ja sen valvontaa hoidetaanko katsastukset asianmukaisesti

nämä on jo aiemminkin voitu käsitellä ja kriminalisoida siinä mielessä mutta jo pelkkä se että varastaa toisen identiteetin esiintyy toisen henkilön identiteetillä kirjoittaa netissä vaikka siitä ei selvästi aiheutuisi haittaa tai vahinkoa on syytä kriminalisoida ja nyt tässä sitä säännöstä ollaan tuomassa rikoslakiin

liikenteen turvallisuusvirasto valvoo katsastustoimintaa nykyään muun muassa suorittamalla tarkastuskäyntejä katsastusasemille ja tekemällä ajoneuvoliikennerekisterin tietoihin ja vikatilastoihin liittyviä tarkastuksia sekä osallistumalla tienvarsitarkastuksiin

mikäli puolustusvoimat sitten edelleen käyttää näitä nykyisiä niin sanottuja siviilitaajuuksia niin tuo maksu on alennetun laskentakaavan mukainen

tämän hallituskauden alussa puhuttiin paljon normitalkoista ja sellaisten normien purusta joista voitaisiin luopua ja tässä on nyt yksi sellainen

tuossa asiantuntijakuulemisessa nousi esille kuolleen henkilön sähköisessä muodossa olevan omaisuuden oikeudellinen asema

mutta tässä on yksi erittäin järkevä normi jota nyt ollaan purkamassa tuon pelastuslain muutoksen myötä

tällä hetkellä se ei ole tarpeeksi selkeä ja vaatii arviointia mutta valiokunta totesi että se kuuluu jäämistöoikeuden piiriin ja siinä mielessä tässä lainsäädäntövaiheessa ei lähdetty sitä linjaamaan

valiokunta kannustaa kuolleen henkilön sähköisessä muodossa olevan omaisuuden oikeudellisen aseman selvittämistä jotta tämä oikeustila selviintyy

valiokunta on saanut selvityksen että liikenteen turvallisuusvirasto on etsinyt uusia ja aiempaa tehokkaampia toimintamalleja tähän tarkastustoimintaan

siinä mielessä en voi yhtyä tuohon ed

valiokunnan saaman selvityksen mukaan nykyisen katsastustoiminnan valvontamaksun maksukertymä on kuitenkin huomattavasti toteutuvia valvontakustannuksia suurempi

kaiken kaikkiaan asumisen hinta meillä on liian korkea

asuntorakentamisen hintaan tulee kiinnittää huomio ja kaikki keinot jotka järkevällä tavalla turvallisuutta ja asumisen tasoa laskematta voidaan tehdä ja jotka sitten laskevat asuntojen hintaa tulee käyttää hyväksi

siitä sitten johtuu tämä lakiesitys eli tuo valvontamaksun kertymä on suurempi kuin siitä aiheutuvat kulut

tässä esityksessä esitetään lakia eläimistä saatavista sivutuotteista ja niistä johdetuista tuotteista

valiokunta pitää erittäin hyvänä ja oikeansuuntaisena kehityksenä sitä että katsastustoiminnan valvonnan kustannuksia on saatu alennettua aiemmin arvioidusta tasosta ja valvontamaksua voidaan laskea

eläimistä saatavilla sivutuotteilla tarkoitetaan kaikkia eläimistä saatavia tuotteita joita ei käytetä elintarvikkeina kuten teurastuksen sivutuotteita meijeriteollisuuden sivutuotteita kuolleita eläimiä ja lantaa

valiokunta pitää tärkeänä ja asianmukaisena sitä että maksujen aleneminen näkyy jatkossa myös kuluttajahinnoissa ja näin ollen tuo katsastusmaksujen korkea taso näiltä osin hiukan voisi laskea

tämä ehdotettu laki ei merkitse merkittäviä sisällöllisiä muutoksia voimassa olevaan sivutuotteita koskevaan kansalliseen säätelyyn mutta sen pitäisi sisältää niitä

valiokunta viittaa katsastustoimintaa koskevan sääntelyn uudistamisen yhteydessä ehdottamaansa ja eduskunnan hyväksymään lausumaan ja toteaa että edelleen on hyvin tärkeää seurata ja arvioida katsastustoiminnan puolueettomuuden riippumattomuuden ja muun asianmukaisuuden turvaamiseen liittyvien säännösten noudattamista ja vaikutuksia markkinoiden ja alueellisen palvelutarjonnan ja hintojen kehittymistä ja myös raskaan liikenteen katsastusverkoston riittävyyttä

tällä hetkellä suomessa eläinten sivutuotteita hyödynnetään energiantuotannossa lähinnä vain biopolttoaineiden raaka aineena

esimerkiksi ruotsissa saksassa hollannissa ja italiassa tämä on varsin yleinen käytäntö

hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja tämä mietintö on yksimielinen

saksassa hevosen kuivikelanta puristetaan briketeiksi ja siinä muodossa tulkitaan biomassana polttoaineeksi

suomessa lanta on luokiteltu eläinperäiseksi jätteeksi ja on siten jätteenpolttodirektiivin ja asetuksen alaista toimintaa ja hyvin tiukasti säänneltyä

tämä tulkinta saa aikaan sen että herää kysymyksiä kuinka vähän lantaa on lantaa tai kuinka paljon puuta on puuta

arvoisa puhemies

mutta tälläkin sekoitussuhteella oleva polttoaine tulkitaan eläinperäiseksi eikä suinkaan kasviperäiseksi

noissa suuremmissa kerrostaloissa löytyy luonnollisesti käyttöä niille väestönsuojatiloille ja ne ovat siellä riittävän isoja sen mitoituksen vuoksi jotta niitä voidaan käyttää johonkin muuhun käyttöön

eli kysymystä siitä kuinka vähän lantaa on lantaa tai kuinka paljon puuta on puuta pitäisi tarkastella aivan uudessa valossa

oinosen huolta voin keventää sillä että sisäministeri holmlund silloin kun tätä pelastuslakia valmisteltiin totesi että nyt kun nämä kevennykset tehdään näihin neliörajoihin niin tuo laajempi tarkastelu väestösuojien tarpeesta ja niistä uhkakuvista joita meillä mahdollisesti tulevaisuudessa on edessä tehdään seuraavan puolustuspoliittisen selonteon yhteydessä ja siinä käydään läpi nämä nykyajan uhkakuvat ja ne tarpeet joita väestön suojaamiseksi on

eli tämä asia tulee varmasti vielä tarkasteluun

tähän tulkintaan siitä onko kysymyksessä eläinperäinen polttoaine vai kasviperäinen polttoaine on hyvin pian saatava ratkaisu

arvoisa herra puhemies

jo vanhasen kakkoshallituksen hallitusohjelmassa oli linjattu että näitä jätteenpolttomääräyksiä ja niihin liittyviä kysymyksiä tarkastellaan ja nyt on menossa jo neljäs ympäristöministeri

tässä on nyt erittäin hyvä esimerkki siitä kun tehdään laki ja arvioidaan sitten sen kustannusvaikutuksia miten voidaan kuitenkin niitä kustannuksia säästää niiden toimenpiteiden ansiosta joita tehdään

odotan että varsin pian tähän asiaan varmaan saadaan joku ratkaisu aikaan

eli kysymys on katsastustoiminnan valvonnasta ja tässä on hyvä esimerkki siitä että kun otetaan ulkopuolinen yksityinen palveluntarjoaja mukaan tähän viranomaistoiminnan ketjuun tekemään yksi osa alue siitä niin voidaan laskea kustannuksia

tämä on siinä mielessä hyvä esimerkki tästä yksityisten palveluntuottajien roolista julkisen palvelun lisänä yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

kyllähän se asia on niin että suomen kannattaa pyrkiä eroon tuontienergiasta niin pitkälti kuin se vain on mahdollista ja kotimaisen energiatuotannon kautta lähteä etenemään

täällä on puhuttu hyvin paljon nyt tästä tuesta että mitä energiamuotoja me tuemme ja mitä energiamuotoja meidän pitää tukea

arvoisa herra puhemies

tässä kun nyt on puhuttu tästä ruotsin kielen vapaaehtoisuudesta ja yleensäkin kieliopinnoista niin on syytä muistaa se ainakin itse haluan korostaa sitä että meidän asemamme pieni kansakunta käytännössä saarena täällä pohjoisella pallonpuoliskolla edellyttää kyllä vahvaa kielitaitoa jatkossakin

niissä keskusteluissa joita olen käynyt hevosyrittäjien kanssa joilla on paljon hevosia ja joiden arjessa tämä hevosenlantakysymys on suuri ongelma he ovat kertoneet että he tuovat sen ilmaiseksi kaatavat sinne siiloon siinä vaiheessa kun se on mahdollista

kysymys on siis konttien turvallisuudesta ja tätä konttiyleissopimusta sovelletaan kansainvälisessä liikenteessä käytettäviin uusiin ja vanhoihin kontteihin lukuun ottamatta ilmakuljetuksiin tarkoitettuja kontteja

me olemme täysin riippuvaisia ulkomaankaupasta ja kansainvälisistä yhteyksistä joten jos tässä päädytään siihen ratkaisuun että ruotsin kielen opiskelu muodostuu vapaaehtoiseksi niin kannatan kyllä sitä että kieltenopiskelua muutoin lisätään ja niitä mahdollisuuksia nuorille lisätään

siinä ei tarvita mitään tukimuotoja koska tällä hetkellä si tä kuljetetaan kalliilla tuontienergialla öljyllä kymmeniä jopa satoja kilometrejä aumattavaksi jotta päästään eroon siitä hevosenlannasta

kontin omistajalle tulisi esityksen myötä velvollisuus laatia kontille tarkastusohjelma jonka turvallisuus ja kemikaaliviraston hyväksymä tarkastuslaitos hyväksyisi

tarkastuslaitoksen tulisi tarkistaa vähintään kymmenen vuoden välein että tarkastusohjelma täyttää edelleen hyväksymisen edellytykset

nyt on sieltä peruskoulun alkuajoista saakka ollut pakollisena ruotsin kieli ja mielestäni se suomalaisten kansainvälistyminen ei tällä kielitarjottimella ole nyt parhaalla mahdollisella tavalla kehittynyt

nyt on aika katsoa sitten toisella tavalla tätä kielipolitiikkaa ja antaa nuorille mahdollisuuksia opiskella useita kieliä eikä pelkästään pakollisena ruotsia ja englantia

olki esimerkiksi on sellainen joka meidän pitäisi myös ottaa energiakäyttöön

lisäksi esityksellä täsmennettäisiin valvontaviranomaisten tehtäviä ja muun muassa säädettäisiin velvollisuudesta antaa turvallisuustarkastajille perehdytystä tähän tehtävään

saksassa olkea käytetään niin että sinne pellon laitaan ajetaan traileri johon pistetään paalit toisesta torvesta sisään ja josta toisesta tulee brikettiä tai pellettiä hyödynnettäväksi lähienergiana kiinteistökohtaisesti niillä maatiloilla missä sitä olkea muodostuu

valiokunnan saaman selvityksen mukaan ehdotetut muutokset ovat omiaan pidentämään konttien käyttöikää ja parantamaan muun muassa rahtialusten turvallisuutta

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

näin ollen hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa yleissopimuksen liitteiden sekä lakimuutosten hyväksymistä esityksessä ehdotetulla tavalla

edustaja zyskowicz toi tuossa esille tämän euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan kertomuksen käsittelyn yhteydessä nämä kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet jotka euroopan neuvoston toiminnan kautta ja tämän kertomuksen kautta ovat esillä

edellä esitetyn perusteella liikenne ja viestintävaliokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitettuihin yleissopimuksen liitteisiin tehdyt muutokset ja lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina

yksi yksityiskohta näissä kansainvälisissä ihmisoikeusvelvoitteissa liittyy nimenomaan vankiloiden tarkkailuhaalareiden käyttöön ja siitä käytyyn keskusteluun

mietintö on yksimielinen

tämä keskustelutti valiokunnassa paljon ja tuossa kuulemisessa myös miten siinä yksityisen omaisuuden suojaan kajotaan kun on oikeus sitten sijoittaa tietyin edellytyksin näitä laitteita sinne maa alueille tai kiinteistöihin

on hiukan erikoista tuo keskustelu ollut koska se on rajoittunut oikeastaan pelkästään näihin vankien ihmisoikeuksiin

toisaalta me olemme hyvin vahvasti kansainvälisesti sitoutuneet esimerkiksi huumausainerikollisuuden selvittämiseen ja estämiseen ja nekin kansalliset velvoitteemme meidän tulee täyttää

valiokunta korosti siinä että tämä tulee tehdä pääasiassa neuvottelemalla ja sopimalla ja hakea yhteistä näkemystä siinä miten tämä sijoittelu ratkaistaan

eduskunnan tehtävä on säätää lakeja joilla me täytämme nämä kansainväliset velvoitteet on sitten kysymys ihmisoikeusasioista tai kansainvälisestä huumausainerikollisuudesta

nämä molemmat asiat ovat samalla lainsäädännöllä saatettavissa voimaan

sehän on edellytys sille että yhteiskunnan palveluja voidaan yhä enemmän sähköistää ja se taas tuo kansalaisille tasapuolisuutta vähentää sitä eriarvoisuutta siinä että riippumatta asuinpaikasta olet mahdollisesti myös palvelujen ulottuvilla kun sähköiset palvelut tavoittavat ja tietoverkot toimivat

yksi näkökulma ja kanta johon valiokunta otti kantaa ja jota se halusi kiirehtiä oli se että näiden telekaapeleiden sijoittaminen tuonne maastoon saadaan mahdollisimman pian digitaaliseen muotoon

se myös sitten nopeuttaa tätä kaapelointien tekemistä ja muuten näitä muutostöitä ja ne ovat helposti sitten urakoitsijoiden saatavilla digitaalisessa muodossa

kontithan liikkuvat kansainvälisesti ja sen vuoksi tällainen konttilaki kansainväliseen sopimukseen perustuva konttilaki on erittäin tärkeä sekä liikenneturvallisuuden että ympäristöturvallisuuden ja työturvallisuuden vuoksi nimittäin vaarallinen kontti saattaa aiheuttaa vaaraa ihmisille ympäristölle ja lastille

on tärkeää nyt kun tämä tarkastusvelvollisuus tähän tulee että kontit tarkastetaan kymmenen vuoden välein ja niihin tehdään asianmukaiset korjaukset

juuri tänään etelä suomen sanomat kirjoitti konttien vaarallisuudesta ja siitä että kontteja kaasutetaan lähtömaassa kun tehdään lastauksia

niitä kaasutetaan tuholaisten tai tautivaarojen vuoksi ja se on hyvin suuri työturvallisuusriski mikäli näiden konttien merkinnät eivät ole ajan tasalla

eli sille työntekijälle joka avaa sitä konttia sitten määräsatamassa jos merkinnät eivät ole kohdallaan ja kontit asianmukaisessa kunnossa se voi olla työturvallisuusriski koska työ tai kaasutus tämä syyttää työskentely kaasutetussa kontissa voi aiheuttaa jopa pyörtymisiä

tällaisia tapauksia on ollut

tässä on yksi hyvä käytännön esimerkki siitä niin kuin edustaja kymäläinen sanoi että saattaisi ajatella että tämä on varsin mitätön laki tällainen konttilaki mutta silloin kun mennään työntekijätasolle niin silloin on turvallisuudesta kysymys että se kontti on asianmukainen ja kun se on tuolla liikenteessä niin se ei aiheuta vaaraa ei ympäristölle eikä ihmisille eikä niille työntekijöille jotka näiden konttien kanssa työskentely yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietin takaisin lakiehdotus ensia ensimmäinen käsittely on työskentelevät

tässä kun miettii tätä kieltenopetusta ja varsinkin sitä pakollisuutta niin pakkohan ei ole koskaan mikään hyvä lähtökohta silloin kun se on tiukasti rajattu ja yksilöity

arvoisa herra puhemies

kieltenopiskelun motivaatio tai oikeastaan se palkintohan tulee vasta sitten aikuisiällä kun tulet niihin tilanteisiin että tarvitaan sitä vierasta kieltä ja huomaat että nyt sitä tarvitaan ja se osaaminen niissä tilanteissa silloin palkitsee eli se palkinto tulee vasta vuosien päästä

paikallisradiotoiminta keskustelutti aika paljon ja näissä kuulemisissa tulivat esille paikallisradiotoiminnan ongelmat tällä hetkellä

radiot ovat ketjuttuneet niin kuin edustaja alatalo tuossa puheenvuorossaan toi esille huolen siitä ja valiokunta pohti sitä miten tätä paikallisradiotoimintaa voitaisiin edistää onko paikallisen ohjelmatuotannon vaatimus se tapa jolla lisätään paikallista radiotoimintaa koska kansalaiset kuitenkin odottavat sitä

itse jotenkin ajattelen tässä että se vapaaehtoinen pakko voisi olla ratkaisu siihen että sillä saataisiin motivoituneempia nuoria kieltenopiskelijoita silloin kun he saisivat itse valita kielen

mutta kun opetusministerikin on jaksanut täällä olla näin pitkään paikalla niin kysyisin ministeriltä

mitä te ajattelette tästä että meillä olisi pakollinen määrä vieraita kieliä mutta ne voitaisiin vapaaehtoisesti tästä tarjottimesta valita ja sitä kautta lisätä ikään kuin sitä motivaatiota ja intoa opiskella vierasta kieltä kun on itse valittu se kieli

nämä ketjuradiot joiden paikallinen ohjelmatuotanto on hyvin niukkaa ja joilla ei ole kontaktia siihen paikalliseen väestöön eivät vastaa väestön odotuksiin

elikkä ihmiset haluavat paikallisesti tuotettua ohjelmaa joka kertoo sen alueen tapahtumista ja tämä ongelmakysymys jäi edelleen ikään kuin työn alle ja valiokunta kyllä edellytti että pitää selvittää miten paikallisradiotoimintaa voidaan edistää

tämä liittyy oikeastaan myös sitten tähän lupakysymykseen eli on tilanteita joissa halukkaita radiotoiminnan aloittajia on mutta kuitenkaan ei niitä lupia ole sitten järjestynyt

heikko taloudellinen tilanne on kuitenkin aiheuttanut paineita osana valtionhallinnon kaikille sektoreille ulottuvia välttämättömiä säästötoimia etsiä säästöjä myös yleisradion rahoituksesta

tässä käsittelyssä nousi esille että nyt niille jotka ovat ikään kuin vakiinnuttaneet toimintansa näillä ketjutetuilla lyhytaikaisilla luvilla tulisi taata mahdollisuus saada pysyvä lupa

onko tämä asia nyt kunnossa ja se selvitys menossa että ne jotka ovat ikään kuin ketjutetuilla luvilla vakiinnuttaneet toimintansa mutta eivät ole pysyviä lupia saaneet tulevat sen saamaan

lisäksi selvityksen mukaan yhtiön pitkän aikavälin kehitys ja mahdollisuudet tehdä uusia avauksia muuttuvassa mediaympäristössä vaikeutuisivat ja yhtiö joutuisi vähentämään indie ostoja tai oman henkilökuntansa määrää

asiantuntijakuulemisessa tuotiin esille huolenaiheena että ratkaisu voi vaikuttaa sosiaalisen ja maantieteellisen tasa arvon sekä yleisradion riippumattomuuden toteutumiseen

näiden näkemysten mukaan ratkaisu voi myös vaikuttaa kotimaisten ohjelmahankintojen supistumiseen ja se tulee vaikuttamaan olennaisesti myös yleisradion henkilöstön asemaan

rahoituksen niukentuessa valiokunta on huolissaan yleisradion kehittämisen ja lakisääteisten tehtävien hoitamisen järjestämisestä sekä henkilöstöön kohdistuvista vaikutuksista

arvoisa herra puhemies

valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen että samanaikaisesti indeksijäädytyksen kanssa on käynnissä osan säästötarpeista aiheuttava media alan murros jossa median käyttötavoissa ja markkinoiden kilpailutilanteessa on tapahtunut ja on edelleen tapahtumassa olennaisia muutoksia

valiokunnan puheenjohtaja leppä tuossa hyvin avasi tätä hevosenlannanpolttokysymystä ja sitä problematiikkaa miten missä vaiheessa ja millä perusteella se hevosen ravinnoksi käyttävä se

tässä laissahan on kysymys edellisen taksilain ikään kuin valuvian korjaamisesta eli siellä oli porsaanreikä jota on käytetty hyväksi ja niin kuin on saatu kuulla ja jopa nähdäkin niin tämähän esimerkiksi pääkaupunkiseudulla johti lähes jonkunlaiseen taksisotaan tai selkkauksiin kun siellä toiminnassa on ollut mukana niitä joilla ei ole ollut taksilupaa ja ovat taksia kuorma autolla ajaneet

mutta pitää tietysti muistaa että kunta on kuntalaisia varten ja niitä palveluja varten joita kuntalaiset tarvitsevat ja silloin näitä asioita pitää lähestyä siitä näkökulmasta mikä on kuntalaisten palvelutarve miten ne pystytään parhaiten heille toteuttamaan

näistä muutoksista ja nykyisestä taloustilanteesta johtuen on selvää että yhtiö joutuisi joka tapauksessa toteuttamaan säästöjä tehostamaan toimintojaan ja kohdentamaan osin uudelleen myös resursseja

ja silloin olen aivan varma että ei ole olemassa yhtä ja ainoata mallia tähän maahan monistettavaksi josta asukkaat saavat parhaan palvelun ja parhaan hyödyn tai joka olisi taloudellisin ja vastaisi näihin haasteisiin mitä jatkossa meillä on

valiokunta toteaa että nykyisessä tilanteessa yhtiössä joudutaan pohtimaan entistäkin enemmän sitä mikä yleisradion toiminnassa on kaikkein keskeisintä

valiokunta kävi tuossa kuulemisessa ja selvitti käsittelyn aikana tuota museoajoneuvojen asemaa tässä säännöksessä

valiokunnan mielestä yleisradiolle välttämättömät säästöt tulisi toteuttaa siten ettei yhtiön monipuolisen ja laajan julkisen palvelun perustehtävän hoitaminen kärsi ja vaikuta mediasisältöihin merkittävästi

pulliaiselle haluan sanoa vielä sen että kokoomus on demokraattinen liike johon mahtuu hyvin paljon erilaisiakin näkemyksiä ja meillä keskustellaan

ja varsinkaan itse en ole mikään suurkuntamies on aivan toisenlaisia näkemyksiä

valiokunta korostaa myös mietinnössään alueellisen televisio ja radiotoiminnan keskeistä roolia alueiden identiteetin vahvistajana ja monipuolisen ja kattavan alueellisen viestinnän sananvapauden ja tiedonvälityksen takaajana

tätä asiaa on hyvin pitkään vatvottu

sitä minäkin olen kysynyt ympäristöministeri lehtomäeltä ym päristöministeri tiilikaiselta ympäristöministeri niinistöltä ja kysyn nyt ympäristöministeri grahn laasoselta

valiokunnassa keskusteltiin siitä miten tätä pykälää sovelletaan sitten museoajoneuvoihin joiden tarkoituksena ei ole ajaa taksia vaan ainoastaan säilyttää tätä kulttuuriperintöä ja vanhaa ajoneuvokulttuuria niissä varusteissa ja siinä asussa kuin ne ovat silloin aikanaan olleet

valiokunta myös toteaa että tarvittavista uudenlaisista palveluista huolimatta esimerkiksi perinteisellä radiolla on oma käyttäjäkuntansa jota ei tule jatkossakaan unohtaa huolimatta säästöpaineista

toivon kun tässä on kyseessä nyt lähetekeskustelu että maa ja metsätalousvaliokunta ottaa tämän energiakysymyksen käsittelyssään vahvasti esille ja hakee tähän ongelmaan ratkaisua jolla pystytään parantamaan paitsi hevostilojen kannattavuutta myös lähienergian hyötykäyttöä ja vähentämään tuontienergiasta aiheutuvia kustannuksia

arvoisa herra puhemies

hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja tämä mietintö on yksimielinen

todistajansuojeluohjelman käsittelyn yhteydessä kehuin hallituksen kriminaalipoliittista linjaa että siinä on ryhtiä nyt nähtävillä esityksissä ja myös valiokunnan huomioissa

täällä otetaan kantaa ehdonalaiseen vapauttamiseen omien vaatteiden käyttöön vankilassa vangin kirjeenvaihtoon henkilötarkastukseen vangin sitomiseen ja eristämistarkkailuun

arvoisa herra puhemies

käsittelyssä on siis hallituksen esitys jossa ehdotetaan muutettavaksi vuokra asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia sekä aravarajoituslakia

pian sen jälkeen mediaa kohtasi se että tämä talousongelma toi sen että mainosrahoitus väheni

tällä esityksellä siirretään valtion tukemista vuokra asunnoista perittävien omakustannusvuokrien määräytymisen valvonta kunnilta asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus aralle

muistan keskustelun kun aiemmin tässä salissa keskusteltiin vankien tarkkailuhaalareista niin tuolloin nousi vahvasti salin toiselta laidalta henki että se on epäinhimillistä

samaan aikaan on vahva digitaalinen murros menossa

nämä kaikki tekijät yhdessä ovat saaneet aikaan sen että mediakenttä on tällä hetkellä aika epätasapainossa

aralla on yksittäisiä kuntia paremmat valmiudet valvoa valtakunnallisesti toimivia vuokrataloyhteisöjä

nyt tämän lain valmistelun yhteydessä perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon ja todennut ettei tarkkailuhaalarin käyttö ole epäinhimillistä

täällä on selkeä lähestymiskulma varautuminen ennalta onnettomuus vaaratilanteisiin ja myös poikkeusoloihin

kuntien resurssit näiden valvomiseen ovat tunnetusti heikohkot

niin kuin täällä on monesti todettu tämä on ollut valtava työmäärä sekä ministeriölle siellä valmistelussa että valiokunnalle täällä eduskunnassa ja myös monille sidosryhmille

ja niin kuin edustaja tolvanen äsken omassa puheenvuorossaan sanoi niin tarkkailuhaalarin käyttö edistää vankiloiden turvallisuutta ja valvonta silloin tehostuu

esitys myös parantaa vuokravalvonnan tasoa ja edistää valvonnan tasapuolista toteutumista eri puolilla maata

se on hyvä lähestymiskulma laissa että velvoitetaan yksittäiset toimijat varautumaan rakennusten omistajat ja myös yksittäisten kansalaisten vastuuta omaehtoiseen varautumiseen yllättävien tilanteiden varalta korostetaan

mutta meidän tulee myös kokonaisuutena olla huolissamme suomalaisesta mediakentästä niin että on vahvoja toimijoita siellä kentällä

tämän puheenvuoron halusin pitää oikeastaan sen takia että kun tässä salissa hyvin paljon on puhuttu siitä itsekin olen pitänyt puheenvuoroja siitä kuinka valtio antaa kunnille lisää velvoitteita ja tehtäviä niin tässä on nyt kysymyksessä hallituksen esitys jossa kunnilta otetaan tehtävä jota sitten ara asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus alkaa toteuttaa ja tehdä

eli jos vangilla on kehossaan kätkettynä vaarallisia esineitä tai yleisimmin huumausaineita niin silloin kun ne saadaan valvonnan alla hallitusti vangilta pois kaikkien turvallisuus vankilassa on parempi myös sen vangin joka on kehoonsa kätkenyt esimerkiksi huumausaineita ja aiheuttanut myös itselleen siinä tilanteessa vaaran